arvoisa herra puhemies

hallituksen politiikka yhdistyy vaarallisella tavalla nykyiseen taloustilanteeseen

tätä verosopimusta ovat äsken kuullun verojaoston lisäksi olleet ajamassa kiinassa presidentti pääministeri valtiovarainministeri useat yrityspuolen tahot

arvoisa puhemies

sasi äsken sanoi tämän merkittävä puoli on siinä että tämän sopimuksen jälkeen suomi pääsee kilpailijamaittensa kanssa samalle tasolle lähdeveron suhteen

arvoisa herra puhemies

kyllä tämä vakuusvaatimuskeskustelu on ollut matka riemunvoittoisesta ennenaikaisesta tiedotustilaisuudesta edelliseen viikonloppuun jolloinka valtiovarainministeri urpilaiselle kerrottiin että näillä vakuuksilla on myös hinta

kun asioita ei tehdä ajoissa kataiselle ja urpilaiselle jää eteen vain leikkausten tie joka jakaa suomalaiset häviäjiin ja voittajiin

toisaalta ei tästä esityksestä löydy sitä mitä sosialidemokraatit ja vasemmistoliitto vaalikampanjassaan kuuluttivat eli pankkien ja sijoittajien vastuuta

tämä on erittäin merkittävä apu näille yrityksille jotka ovat tällä hetkellä vahvasti mukana kiinan kasvavassa taloudessa ja tekevät toimintaansa sillä sektorilla

hallitus säästää lukioista ammattioppilaitoksista ammattikorkeakouluista yliopistoista juuri sieltä missä on menestyksemme tae

sitähän tässä ei ole

mutta jos me katsomme mitä tänä päivänä on tapahtunut

tämä on mielestäni aivan omassa kokoluokassaan tänä syksynä ja viime keväänä hyväksyttyjen verosopimusten joukossa

kreikan oma valtiovarainministeri sanoo että kreikka voi maksaa puolet lainoista

tässä tilanteessa kun kreikan oma valtiovarainministeri ei luota oman valtion kykyyn selviytyä meillä on täällä pöydällä tämä esitys joka vielä tulee lisäämään sitä määrää jonka me tulemme menettämään

ensi vuoden talousarviosta puuttuvat keinot talouskasvun työllisyyden ja yrittäjyyden edellytysten parantamiseksi ja julkisen talouden tasapainottamiseksi

väitteet siitä että eduskunta on jäykkä toimielin osoitettiin taas vääriksi jos pystytään hallituspohjat ja vaaliohjelmat ja oikeastaan melkein kaikki muut asiat käsittelemään toisessa käsittelyssä kun puhutaan arvonlisäverosta

sen sijaan hallituksen velkaa kasvattava politiikka on johtamassa hyvinvointiyhteiskunnan ytimeen ulottuviin ja suomea keskittäviin leikkauksiin

tämän johdosta eduskunta toteaa että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta

alv on kertaluonteinen

kuitenkin on selkeästi osoitettu että pienituloiset käyttävät suhteellisesti huomattavasti enemmän rahaa näihin perushyödykkeisiin

kannatan

hyvin pelkistetty esimerkki

minä en usko sitä että me tulemme saamaan harmonisaatiota koko verotuksen osalle maailmanlaajuisesti mutta minä toivoin että tämä keskustelu olisi lähtenyt vähän rakentavammassa hengessä

koskaan ei ole minun mielestäni verojaostossa tullut vastaan sellaista tilannetta että olisi jarrutettu tai yritetty seisottaa joitakin sellaisia esityksiä joilla suitsitaan harmaata taloutta tai veronkiertoa

herra puhemies

mutta ilman muuta suurin ongelma meille on veronkierto jossa menee tämä iso raha eli kansainvälinen veronkierto ja siinä täysin keskeisessä roolissa on kansainvälinen tietojen vaihto

kyllä aina seuraava hallitus on jatkanut niitä toimia jotka edellinen on tehnyt

puhemies

kannatan

kannatan

talous on totta kai sellainen asia joka vaikuttaa koko ajan siihen kuinka paljon me pystymme tulouttamaan hevostaloudelle lisää rahaa tai säilyttämään sen tason joka tällä hetkellä on

me olemme tilanteessa että suomi on euroopassa ainut maa jolla peli on tällä hetkellä plusmerkkinen hyvin lievästi mutta siinä plus miinus nolla tasossa ja tämä vuosi tulee olemaan fintotolle plusmerkkinen

tietysti ongelmana on tällä hetkellä se että peli on siirtynyt voimakkaasti internetin puolelle jolloinka varmaan joudutaan tarkastelemaan niitä tuloutusprosentteja joita internetpelistä tulee mutta se on sitten fintoton ja hippoksen alainen asia eikä kuulu lain piiriin

se oli täysin kritiikitön

toivoisinkin että suomalainen poliisihallinto keskittyisi siihen suurempaan ongelmaan eli ulkomaiseen nettipeliin joka tulee suomeen jota suomesta menee ulos eikä siihen kuinka viedään pois toimintaedellytyksiä suomalaisilta peliyhtiöiltä jotka on nyt siis komission omalla lausunnolla todettu täysin niitten raamien mukaiseksi joita komissio on määritellyt pelitoiminnalle

arvoisa herra puhemies kanadan edustaja vähämäen j

on tehty virrasta poikkeavia ehdotuksia työn joudumme äänestämä

en käy toistamaan sitä mitä olen mieltä tämänkin lain valmistelusta ja sen aikataulutuksesta

sinällänsä keskustan eduskuntaryhmä on tähän mietintöön verrattain tyytyväinen on sen takana mutta meidän vastalauseessa tuodaan esille edustaja sipilän rinnakkaislakialoite joka meidän käsityksemme mukaan olisi huomattavasti selkeämpi oikeudenmukaisempi ja myös tehokkaampi tapa kannustaa uusia kasvuyrityksiä

miten teijaa edustajaa vähemmän ehdotus ei pyydä vasta

äänestyksessä

tässä rinnakkaislakialoitteessa tehdään se muutos että tuloverolakia muutettaisiin siten että pääomatulolajin tappioon luetaan myös omaisuuden luovutuksesta syntynyt tappio

arvoisa herra puhemies

mutta siitä kaikki ovat yhtä mieltä että sillä on merkittävä rooli siinä kuinka yritysten sukupolvenvaihdokset lähtevät liikkeelle ja tällä hetkellä kun yrittäjien kanssa keskustelee he toivovat sen suhteen ratkaisuja joilla voitaisiin suomessa edistää sukupolvenvaihdoksia

sen vuoksi meidän tulisi käydä perintö ja lahjaverosta hyvinkin laaja selvitys siitä millä tavoilla me voisimme aktivoida sukupolvenvaihdoksia mutta niin että me pystyisimme fiskaalisesti olemaan terveellä pohjalla

hallitushan kirjasi siitä että selvitetään kasvun ja työllisyyden kannalta vaikuttavat keinot yritysten sukupolvenvaihdosten helpottamiseksi

keskusta on nähnyt että meidän tulisi tehdä tämä selvitys ja sen pohjalta seuraavalla kaudella liikkua siihen suuntaan että me voisimme aktivoida yrityksiä ja saada kasvun tielle näitä yrityksiä joille monille tämä kyseinen kohta on erittäin vaikea

sen vuoksi me emme ole voineet yhtyä tähän hallituksen mietintöön vaan tulemme toisessa käsittelyssä esittämään tämän lain hylkäämistä

arvoisa herra puhemies

ehkä pikkaisen turhaa dramatisoidaan nyt tätä tilannetta koska tässähän ei mitään uutta ovea verotuksellisesti avata eikä tehdä uusia reikiä veropohjaan koska tämä käytäntö on olemassa

arvoisa herra puhemies

tuo edustaja mölsän lainaus talousvaliokunnan keskustan vastalauseesta on ihan oikein

nyt ehkä hiukan järkeistetään tätä tilannetta

eli siis me pystymme pääpiirteissään tämän lain hyväksymään ja sen tarkoitusperän mutta se mihin meidän kritiikkimme kohdistuu on se että tämä määräytymisperuste on väärä ja se että hallituksen esityksen tulisi paremmin tehdä ero vesi ja ydinvoiman kesken

eli sillä tavalla täytyy muistaa että ei tämä ole mikään uusi asia

jos ajattelee tätä keskeistä osaa mikä tässä on siis asia yksinkertaistuu ja nimenomaan se että kaikki eläkeläiset tulevat saman verotuksen piiriin

nyt näyttää siltä että eusta tulee verrattain paljon rajoitteita siihen määräytymistapaan jolla sitä voitaisiin määritellä koska sähköverohan tietysti tai energiavero olisi se minkä kautta sitä voitaisiin tehdä

taustallahan tässä on tietysti ihan normaali muuttotavaratilanne eli siis henkilö joka työskentelee ulkomailla on oikeutettu tuomaan muuttotavaran

tennilä onko teidän mielestänne oikein että ulkoa tulevat eläkeläiset maksaisivat suomessa sitten vähemmän veroa kuin suomessa olevat eläkeläiset

on hirveän vaikea lähteä lyömään semmoisia rajoja sinne eikä tämä ole pelkästään rauhanturvaajien asia vaan niitten henkilöitten jotka kriisialueella työskentelevät

mutta mikäli sitä ei voida sitä kautta pyörittää olisi syytä kiinteistöveropohjaisen mallin sijalta käyttää tapaa joka ottaisi sitten objektiivisemmin huomioon muita asioita kuten esimerkiksi rakennukset laitteet generaattorit et cetera

mielestäni lähtökohdan tulee olla se että kaikilla eläkeläisillä on yhdenvertainen verotus suomessa ja näin tulee tämän esityksen jälkeen olemaan

mutta me tiedämme hyvin ne paineet joita siellä tällä hetkellä kulupuolella on ja meillä on tällä hetkellä suomalaisessa verojärjestelmässä paljon asioita jotka ovat nakertaneet sitä

tämä valmistelu tulisi käynnistää uudelleen näitten määräytymisperusteitten osalta ja kuten täällä on tullut esille tästä on komissioon kirjelmöity ja oma käsitykseni on että me tulemme kyllä vuoden sisällä käsittelemään tätä täällä salissa uudelleen

urheilusetelit kulttuurisetelit etc

paha pelko on että komissio tulee näkemään tässä sellaisia kilpailua vääristäviä tekijöitä joita se ei tule hyväksymään ja tulee palauttamaan tämän uudelleen sitten meille valmisteluun

nyt valiokunta palasi takaisin ja nämä tilataksit jotka ovat nimenomaan haja asustusalueitten koulukuljetuksessa erittäin tärkeitä tulevat korkeamman palautuksen piiriin

näillä perusteilla me tulemme toisessa käsittelyssä esittämään lain hylkäämistä ja esittämään sen valmistelua siltä pohjalta että se ottaisi objektiivisemmin nämä veron määräytymisperusteet huomioon

arvoisa herra puhemies

mutta asiantuntijakuulemisessa ei tullut esille sellaista mallia joka olisi voitu asettaa tähän kompensoimaan tätä kustannusten korotusta koska tässähän kuitenkin haluttiin tehdä malli joka vastaa yhteisöoikeuden ja komission linjausta

tämä oli se pohja joka oli ratkaiseva tässä tekijänä

toisaalta voidaan kysyä sitä voiko semmoista mallia löytää arvonlisäverotuksen ynnä arvonlisädirektiivin hyväksyvää mallia koska jos yhtiö ostaa käyttöomaisuuteen kuuluvaa omaisuutta ja hyvä palvelu ja nouse se alv pitäisi sisällyttää sinne palvelun puolelle sehän myy palvelua

näköalattomuuden ja kotimaisen talouden laiminlyönnin vuoksi hallitus leikkaa rajusti suomalaisen tasa arvon mahdollistavista kouluista ja terveyspalveluista

suomen suunta on käännettävissä vain mittavilla toimilla kotimaisen talouden vahvistamiseksi

arvoisa herra puhemies

jos viime vaiheissa keskustelut jotka tämän lain pohjalta tulivat tulivat yritysten verotuksesta onko se liikevaihdon vai tuloksen perusteella niin minun mielestäni se kertoo siitä että oli päästy erittäin hyvin eteenpäin koska puhuttiin niin pienistä eroista joita eri näkökulmissa oli